jo jonkin aikaa suomi on menettänyt asemiaan ympäristöteknisen osaamisen ja markkinoinnin osalta ja jos eduskunta päättää tukea ydinvoimahakemuksia suomesta tulee ydinvoimaparatiisi ydinvoimaan investoiville

kaksi ydinvoimalaa merkitsee ydinsähkön viennissä määrää joka vastaa tuotannon määrää yhdessä uudessa ydinvoimayksikössä

suomi tulisi hyvin toimeen ilman ydinvoiman lisärakentamista

siitä huolimatta että suomen teollisuuden usko muuhun tekniikkaan kuin ydinvoimaan näyttää horjuvan globaalisesti uusiutuvia energiamuotoja energiansäästötoimenpiteitä ja energiatehokkuutta kehitetään nopeasti

useat tutkimuslaitokset ovat osoittaneet että omavaraisuusastetta on täysin mahdollista nostaa voimakkaasti panostamalla kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen

kun ydinvastuulaki astuu voimaan ja ydinvoimayhtiöiden vastuuta lisätään tämä tulee kaiken järjen mukaan vaikuttamaan ydinvoiman kokonaiskustannuksiin

uraanista tulee ajan myötä kalliimpaa sen vuoksi että uraaniresurssit maailmassa hupenevat

mahdollisesti eu lopettaa niin sanotun mankala periaatteen soveltamisen joka tänään mahdollistaa sen että ydinvoiman tuotannossa mukana olevat yhtiöt saavat sähkönsä omakustannushintaan kun taas kuluttajien sähkönhinta nousee sen vuoksi että hinnan euroopan sähkömarkkinoilla arvioidaan nousevan

fru talman

koska sukulaisuussuhde voidaan todistaa lääketieteellisin perustein monista isyyssuhteista onkin itse asiassa esitetty todiste

ärade talman

tuomioistuimen lausuma oli yksiselitteinen

ihmisellä on oikeus saada isyys vahvistettua ja on väärin että jotakin vuosilukua ennen ja sen jälkeen syntyneitä kohdellaan eri tavoin

yleisesti ottaen voidaan sanoa että kunnat paremmin kuin valtion viranomaiset pyrkivät täyttämään kielelliset oikeudet

kunnissa joissa vähemmistökielen edustajien osuus on suhteellisen suuri riippumatta siitä onko vähemmistö suomen vai ruotsinkielinen kielelliset oikeudet ovat toteutuneet paremmin ja edellytykset esimerkiksi palvelujen tuottamiseen molemmilla kielillä ovat paremmat kuin niissä kunnissa joissa vähemmistön prosentuaalinen osuus on pieni

erityisesti pääkaupunkiseudulla jossa on verraten paljon ruotsinkielisiä mutta osuus prosentteina laskien on melko pieni kunnan asukkaat kokevat usein että palvelun saaminen ruotsin kielellä on vaikeaa

myönteistä pääkaupunkiseudulla on kuntien maksama kielenkäyttölisä joka maksetaan henkilöille jotka ovat yhteydessä kuntalaisiin ja joiden odotetaan käyttävän molempia kieliä ja pystyvän palvelemaan sekä ruotsin että suomen kielellä

työryhmä laati raportin pääkaupunkiseudun ruotsinkielisistä palveluista ja tämän raportin pohjalta päätetään ruotsinkielisten palvelujen parantamisesta pääkaupunkiseudulla

ärade talman arvoisa puhemies

kiitän kollegoita tästä tuesta ja toivon todellakin että lakivaliokunnassa olevat kansanedustajat ottavat tämän asian käsittelyyn vaikka tämä eduskuntakausi onkin näin loppusuoralla

ministeriöissä ei vielä ole tehty järjestelmällisiä selvityksiä siitä kuinka suomen ja ruotsinkielinen palvelu on järjestetty palveluketjuissa ja hallintoprosesseissa vaikka eräät ministeriöt ovatkin järjestäneet palveluketjuja esimerkiksi puhelinasioinnin hoitamiseksi silloin kun virkamiehen oma kielitaito ei riitä

mutta tosiaan tämä asia ja muutos olisi pieni mutta se on erittäin tärkeä niille henkilöille joita se koskee

puheluita saatetaan yhdistää sattumanvaraisesti esimerkiksi kääntäjille sihteereille tai tiedottajille siksi että nämä ovat kielitaitoisia vaikkakaan he eivät välttämättä ole asiantuntijoita itse asian suhteen

joskus määräaikaiset kielitaitoiset harjoittelijat hoitavat sellaisia ruotsinkielisiä tehtäviä joita suomeksi hoitaa vakituinen virkamies

koska kansalaisilla on oikeus saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä kuinka hyvin he osaavat toista kieltä voi syntyä lainvastaisia tilanteita

rantakankaan argumentointi ympäristöministeriön lakkauttamiseksi osoittaa sen että yhä edelleen on voimakkaita ennakkoluuloja ympäristöhallintoa ja ympäristönsuojelua kohtaan mikä on hyvin valitettavaa

i den nya regionförvaltningen blir det en stor utmaning att sammanjämka och ge en tillräcklig tyngd till miljöförvaltningen

och miljöministeriets roll blir ännu större än förr

ilmastopolitiikka tulee olemaan keskeistä pitkälle tulevaisuuteen

elämäntapakysymykset ja kestävä yhteiskuntakehitys ovat keskeisiä asioita jotka edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelutapaa ja pitkän aikavälin toimintaa

tietysti ympäristöasioiden asiantuntemusta tarvitaan myös muissa ministeriöissä mutta ympäristöministeriön tulee johtaa ympäristöpolitiikkaa myös tulevaisuudessa

kokouksessa kaikkien maiden tulee esitellä kansalliset toimintasuunnitelmansa helcomin toimintaohjelman toimeenpanemiseksi

fiske av mört skulle förbättra havsmiljön och samtidigt kunna bli en verklig inkomstkälla för de yrkesfiskare som skulle ta sig an uppgiften

vi är alla eniga om att förändringar behövs för att stärka ekonomin och stoppa skuldsättningsspiralen

möjligheter till traditionell stimulanspolitik i form av storskalig tidigareläggning av investeringar finns inte nu

ärade talman

kokemamme taantuma huomioon ottaen on todennäköistä että osuus olisi huomattavasti suurempi ilman hallituksen viime vuosina tekemiä elvytystoimia

työllisyystilanne ei vielä ole hyvä mutta se on paranemassa

hallitus ehdottaa ensi vuodeksi indeksitarkistuksia useisiin sosiaalietuuksiin

periaate verotuksen muuttamisesta siten että se perustuu polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidiin sekä muihin päästöihin on oikea

puhemies

meidän tulisi myös pitää esillä ja vahvistaa sitä missä me olemme hyviä suomessa ja niitä vahvuuksia joita meillä täällä on esimerkiksi se että meillä kuitenkin on toimiva yhteiskunta hyvä korkeatasoinen koulu nollatoleranssi korruptiolle mainitakseni muutaman vahvuuden

tarve tarkistaa palvelujen tuottamistapoja ja säilyttää samanaikaisesti hyvä palvelutaso vaikeista taloudellisista ajoista ja nyt yhteiskunnassa nopeasti muuttuvasta ikärakenteesta huolimatta on tullut ajankohtaiseksi tänä vuonna ja se tulee yhä olemaan suuri kysymys ensi vuonna

toivottavasti kehitys etenee biopolttoaineiden osuuden kasvuun kaukolämmön tuotannossa kuten on tapahtunut muun muassa tukholmassa

on aloja joilla on tällä hetkellä pula työvoimasta ja ne ovat usein aloja joilla on hyviä kasvumahdollisuuksia

pääkaupunkiseudulla seuraavana askeleena on biokaasun tuottaminen vedenpuhdistamoiden lietteestä